arvoisa herra puhemies

pääministeri on korostanut että mitä enemmän tehdään pidemmän aikavälin uudistuksia joilla turvataan yhteiskuntamme rahoituspohja ja hyvinvointi sitä vähemmän tarvitaan välittömiä leikkauksia ja verojen korotuksia

esimerkkinä pitkän aikavälin uudistuksista

kuntarakennelakihan oli vielä viime vaalikaudella ja aiemmin kuntajakolaki mutta nyt tosiaankin kuntarakennelaki ja itse asiassa nämä muutoksetkin mitä esittelen tässä liittyvät myös viime vaalikauteen

nyt tiedämme sen että tämähän oli täydellinen pannukakku ette eilen saanut yhtäkään ette ainuttakaan esitystä työurien pidentämisestä

on ehkä syytä todeta että viime vaalikaudellahan kataisen hallituksen aloitteesta oli tarkoitus tehdä laaja kuntarakenneuudistus tässä maassa ja tämä kuntarakenneuudistus kytkettiin sote uudistukseen ja jos historiaa vähän muistellaan oli niin että perustuslakivaliokunta käsitellessään täällä eduskunnassa näitä lakeja yhdisti kuntien selvitysvelvollisuuden määräajan sote uudistuksen hyväksymiseen

kysynkin nyt teiltä arvoisa pääministeri mitä te vastuullisena pääministerinä aiotte tässä tilanteessa tehdä sillä tekemättä ei voi jättää

meillä on tässä lähetekeskustelussa nyt esillä laki sähköisen asioinnin tukipalveluista ja pidän tätä erityisen tärkeänä kun tiedätte sen että jo useamman vuoden ajan suomessa on haluttu muodostaa yhteistä kansallista palveluväylää ja kansallista palveluarkkitehtuuria

kuten tiedätte niin meidän julkisia sähköisiä palveluita on leimannut tällä hetkellä monella tavalla sirpaleisuus hajanaisuus ja monenlainen kustannustehottomuus joista myös valtiontalouden tarkastusvirasto aivan äskettäin viime viikolla antoi oman näkemyksensä

ja kuten tunnettu asia on viime vaalikauden lopussa sote uudistus kaatui täällä ja näiltä kuntarakennelain selvitysvelvollisuusvaatimuksilta putosi pohja pois

jos museo mustasaari musta vehviläisen kannattamana tehnyt mietinnöstä poikkeavan ehdotuksen joten joudumme

vienti ja edustus oli kunnioitus ei ota vastaan ma

sipilän hallituksen ohjelmassa lähdetään siitä että kuntaliitokset tehdään vapaaehtoiselta pohjalta ja sen takia olen tässä esittelemässä nyt näitä kuntarakennelain muutoksia sitten

ja nyt olemme etenemässä siinä projektissa että voimme luoda tätä yhteistä palveluväylää kaiken julkisen hallinnon sähköisten palveluiden käyttöön ottamiseksi

tässä esitetään että kuntarakennelaista kumottaisiin säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta selvitysvelvollisuuden edellytyksistä ja selvitysten määräajoista sekä muut edellisellä vaalikaudella käynnistetyn kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset

esko hyväksy lopun kymmenen yhdentoista neljännentoista viidennentoista seitsemäntoista pykälän sekä yhden otos talvilinnustoluvun voimaantulosäännöksen johtolausekkeen nimikkeen joten kannatan saarikon esitystä

keskeinen tavoite on mahdollistaa kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma jossa on rakennettujen palvelujen laaja käyttö koko yhteiskunnassa

kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa kehitettäviä palveluita esitetään väestörekisterikeskuksen lakisääteisiksi tehtäviksi ja keskitetysti rahoitetuiksi

selvitysvelvollisuuteen liittyvät edellytykset poistettaisiin myös kuntien yhdistymisavustuksen ja valtionosuusmenetysten korvaamisen edellytyksistä

yhdistymisavustuksen lisäosa maksettaisiin edelleen niin kutsutun kriisikunnan kriteerit tai taloudeltaan kriisiytyvän kunnan kriteerit täyttävän kunnan ollessa mukana yhdistymisessä

todettakoon se että tämä nykyinen eläkejärjestelmämme on kaiken kaikkiaan kyllä hieno joustavine eläkeikineen siitä on tullut paljon kiitosta

kansalaisten tarvitsemat digitaaliset palvelut kootaan yhteen palvelunäkymään jossa voi yhdellä tunnistautumisella asioida eri tahojen kanssa

mutta sen ehkä huonoin puoli on se että se ei ota riittävällä tavalla huomioon sitä tosiasiaa että me suomalaiset olemme saavuttaneet sen että me elämme entistä pidempään ja tästähän tässä on kysymys eli miten me pystymme turvaamaan tulevaisuuden hyvinvoinnin meidän palvelut

jo nyt käyttäjien kokeiltavana on palvelunäkymän kehitysversio beta

jatkossakin on tarvetta tukea vähintään harkinnanvaraisella avustuksella kuntien yhdistymisiä ainakin niissä tilanteissa joissa mukana on taloudeltaan kriisiytyneitä kuntia

me keskustassa katsomme että tarvitsemme lisää työtä lisää työpaikkoja nopeampaa valmistumista parempaa laadukkaampaa työelämää ja sitten ikääntyneiden työntekijöiden arvostusta työpaikoilla

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten että vakuutetun omavastuuosuuksia korotetaan lääke ja matkakustannusten osalta

toisen puolesta asioiminen puolestaan helpottaa sähköisten palveluiden käyttämistä muun muassa lasten huoltajille ja asiakkaidensa puolesta asioiville

emme ensimmäistä kertaa tässä salissa keskustele seinäjokioulun rahoituksesta

luodaan puitteet hallituksen tavoitteena oleville yhden luukun käyttäjälähtöisille digitaalisille palveluille jotka nostavat tuloksellisuutta ja tuottavuutta

mutta kysyn kyllä uudestaan teiltä missä ovat ne teidän oma aloitteiset toimenne

kunnan työntekijöillä olisi kuitenkin näissä tilanteissa tavanomainen irtisanomissuoja eli työntekijää ei voisi irtisanoa tietenkään ilman lakiin perustuvaa syytä

vastasin tähän kysymykseen toissapäivänä periaatteellisella tasolla ja se liittyy siihen että olemme laittaneet hallitusohjelmaan linjauksen että selvitämme tällä hallituskaudella sen voitaisiinko raideliikenteessä myös henkilöliikennepuolella avata kilpailu ja on tarkoitus tehdä selvitys erityisesti pääkaupunkiseudun lähiliikenteen osalta

lausunnoissaan kunnat suhtautuivat myönteisesti esitettyihin muutoksiin myös viiden vuoden irtisanomissuojan poistamiseen

saarinen sanoi että kun isoja keskeisiä elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita tehdään pätkissä aina valtuutta ja sitten budjettirahoitukset vielä siellä sisällä se ei kyllä ole kestävä tapa

kansallista palveluarkkitehtuuria koskevasta lainsäädännöstä tekee ainutlaatuisen se että yhteisiä palveluja ei tehdä vain julkisen hallinnon sisäiseen käyttöön tai julkisten palvelujen tarjoamiseen

meidän täytyy hallituksessa vielä pohtia budjettiriihen yhteydessä voimmeko korottaa sitä rahoitusta

mutta sanon kyllä että oma henkilökohtainen mielipiteeni on että sitä voitaisiin selvittää myös laajemminkin

arvoisa puhemies

vaikka lakisääteinen viiden vuoden irtisanomissuoja kumotaan edelleenkään ei olisi estettä sille että kunnat yhdistymissopimuksessaan sopivat henkilöstön asemasta yhdistymistilanteessa lain minivaatimukset ylittävällä tavalla

keskusta ei hyväksy hallituksen kaavailuja heikentää lakisääteistä sairausvakuutusturvaa

aitoa lisäarvoa asiakkaalle haetaan siitä että riippumatta toimijasta palvelu tarjotaan yhtenäisillä tukipalveluilla ja samaan tietoon perustuen

tämä yhteistyö mitä meillä on ollut vrn kanssa raideliikenteen järjestämisessä on pääosin sujunut hyvin

hallituksen esitys on vastoin hallitusohjelman kirjausta jonka mukaan hallitus tavoittelee köyhyyden ja syrjäytyneisyyden vähentämistä sekä haluaa pienentää ihmisten välisiä hyvinvointi ja terveyseroja

totean sen että kaikki jotka ovat lakkautuksia ovat jonkun yksittäisen kaupungin tai kunnan tai koko maakunnan kannalta aina hankalia

mutta minusta ei ole mitään järkeä siinä ettemme selvittäisi sitä voidaanko kilpailua myös avata

tukipalvelut ovat siis mahdollisimman kattavasti myös muiden kuin julkisen sektorin käytettävissä

kuten ministeri grahn laasonen jo edellä totesi me kävimme hallituksen keskuudessa tästä okl asiasta ja itä suomen yliopistoasiasta keskustelua mutta meille kyllä tuli selkeä viesti siitä että yliopisto olisi halunnut pidempiaikaisen ratkaisun että ei sellaista aina muutama vuosi kerrallaan ja sellaista ratkaisua kun te viittasitte tässä ministeri gustafssoniin aikaisemmin ei myöskään tässä neljän vuoden aikana ole haettu

ensinnäkin haluaisin todeta edellisen hallituksen opetusministeri gustafssonille kun olette varmasti myös keskustellut nykyisen itä suomen yliopiston rehtorin kanssa tästä asiasta

vastustamme lääkkeiden peruskorvauksen alemman erityiskorvauksen prosenttiosuuksien alentamista

arvoisa puhemies

te väistelette erittäin taitavasti tässä omaishoidon kysymyksessä

sen sijaan että hallitus ryhtyi julkisen talouden säästöjen nimissä tekemään yksittäisiä leikkauksia lääkekorvausmenoihin olisi sen pitänyt ripeästi saada aikaan oikeudenmukainen ratkaisu lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuudistuksesta

arvoisa puhemies

ja sellaisesta ratkaisusta mitä silloin neljä vuotta sitten tehtiin ei ollut ratkaisuksi yliopiston oman mielipiteen mukaan heidän autonomiansa mukaan siihen että opettajankoulutus olisi voinut heidän mielestään jatkua nyt jatkossa

ne liittyvät liikennepolitiikkaan nimenomaan infra oyn muodostamiseen ja sitten toisaalta jäänmurtoon

ensinnäkin tunnistamista toiseksi kansallista palveluväylää kolmanneksi kansallista palvelutietovarantoa neljänneksi asiointirooleja ja valtuuksia sekä viidenneksi yhden luukun digitaalista palvelunäkymää

itse ajattelen sillä tavalla että meidän pitää katsoa alueellistamista ja ylipäänsä alueitten kehittämistä laajasti yhdessä ja meillä on tämä alueellistamisen koordinaatiotyöryhmä jota vetää valtiosihteeri jari partanen ja me olemme nyt tekemässä juuri parasta aikaa sellaista selvitystä jossa katsotaan että pystyttäisiin minimoimaan niin että tällaisia lakkautuspäätöksiä mahdollisimman vähän sattuisi samoille paikkakunnille

ensinnäkin keskusta esittää ja toistaa oman kantansa siitä että pitäisi perustaa erillinen valtion infra oy vauhdittamaan muutamien suurien liikenneinvestointien eteenpäinvientiä

no nyt täällä on käsiteltävänä valtiontalouden kehykset eli te olette päättäneet tämän vaalikauden rahoista ja nyt kun te sanotte että kehitätte niin kysyn teiltä

on tietyllä tavalla paradoksaalista että kun viime vaalikaudella haluttiin pakolla viedä kuntia yhteen niin kuntaliitoksia syntyi hämmästyttävän vähän

omavastuiden korottaminen tulee koettelemaan erityisesti tätä väestöryhmää ja kaikkein huonoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevia

hyvät kansanedustajat minä haluan vielä todeta tässä yhteydessä kun täällä salissa on usein kannettu huolta tästä että kaikilla ei ole mahdollisuutta tähän sähköiseen tunnistautumiseen jos vaikka puuttuvat pankkitunnukset että olemme löytämässä siihen parastaikaa juuri sellaista ratkaisua joka liittyy toisen lain tekemiseen

paljonko tässä kehyksessä on varattu erityisesti omaishoidon tuen kehittämiseen ja miksi te ette toteuttanut omaishoitajien verovähennystä tässä kehysratkaisussa

itse olisin erittäin varovainen ministerinä vaikka tämä asia ei juuri nyt erityisesti ole minun vastuualueenani mutta myös kansanedustajana ottamaan kantaa niin että kävelisin yliopiston autonomian ylitse

keskustan mielestä lyhyellä tähtäimellä sairausvakuutukseen kohdistuvat säästöt ovat epäoikeudenmukaisia ja pitkällä tähtäimellä saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia kun vähävaraisemmat ihmiset jättävät sairauksiaan hoitamatta eivätkä hakeudu välittömään ja välttämättömään hoitoon

totean että nyt kun on keskusteltu siitä että tarvittaisiin lisätalousarvio mahdollisimman pikaisesti jossa otettaisiin myös elvyttäviä hankkeita mukaan niin valtion infra oyn perustamiselle olisi h hetki nimenomaan nyt elokuussa budjettiriihen yhteydessä ja samassa yhteydessä johon ministeri urpilainen on luvannut myös seuraavaa lisätalousarviota

eli tällä hetkellä lausuntokierroksella on niin sanotun peruspankkipalvelujen direktiivin kansallinen toimeenpano eli ollaan tekemässä muutosta lakiin luottolaitostoiminnasta ja tässä yhteydessä on tarkoitus että pankeille tulisi velvoite antaa kaikille pankin asiakkaille yleiskäyttöiset pankkitunnukset

tämän perusteella ehdotankin että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tähän viimeiseen kysymykseen vastaan kyllä että tässä vaiheessa emme pysty esittämään näistä kustannuksista tarkkaa arviota mutta varmasti selvittämisen aiheinen paikka

ensinnäkin näihin routavaurioihin

tämä pystyisi ratkaisemaan sen ongelman jos on menettänyt vaikka luottotietonsa tai jostain muusta syystä ei ole sitä sähköisen tunnistautumisen mahdollisuutta

täällä monissa puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota matkustajien näkökulmaan henkilöstön näkökulmaan ja mitä nyt aiotaan tehdä ja tuleeko rahaa

tämä esitys mikä meillä on tässä käsissä kuvastaa ehkä laajemminkin hallituksen suhtautumista perustuslakiin kuten tässä jo edellä puheenvuorossa käytiin ja tuli esille että tässä on tehty poliittista harkintaa hallitusohjelmaneuvotteluissa siitä montako vaalipiiriä suomeen pitäisi luoda

ensinnäkin voin sanoa että olen äärimmäisen pahoillani kaikkien matkustajien niin lomamatkustajien kuin myös työmatkalaisten kannalta että viime viikkoina on aiheutunut kohtuutonta haittaa ja tiedän että myös vr ja myös liikennevirasto tämän saman asian jakaa

tämä antaa siihen mahdollisuuden

kyllä yritin olla äärimmäisen tarkka viime talvena kun oli niitä ongelmia että meiltä ministeriöstä ei syyllistetty operaattoria eli vrää vaan pikemminkin joka päivä jopa minäkin olin melkein joka päivä pääjohtajan kanssa yh teydessä käytiin tämä asia läpi että missä siellä mennään

eli infra oyn pikainen perustaminen antaisi mahdollisuuksia lisätä jo nyt heti elvyttäviin kohteisiin perusväylänpidon kautta rahoitusta

sitten tähän jatkoon miten tullaan menettelemään

olen tänään sen kertonut isomminkin julkisuuteen että aiomme tehdä tarkemman selvityksen koko suomalaisen liikennejärjestelmän varautumisesta talviolosuhteisiin

ensimmäinen lisätalousarvio tehtiin nuorisotyöttömyyden ja erityisesti telakkateollisuuden pelastamisen eteen toinen oli kreikka asiaa ja nyt on sitten tämä kolmas siellä on paljon muuta

ja jokainen tietää että kun puhutaan elvyttävistä kohteista niin niiden on oltava sellaisia kohteita että niillä on hyvä työllistävyys ne voidaan nopeasti polkaista liikkeelle ja ne ovat lyhytaikaisia määräaikaisia

niin kuin sanoin tulemme etsimään edelleenkin keinoja

niin kuin te tiedätte hyvin tässä vielä katsotaan tulevina viikkoina mikä se meidän täydellinen vaihtoehtobudjettimme on budjettikäsittelyn yhteydessä

ei voi olla vain kysymys vaan kysymys on erittäin olennaisesta muutoksesta kun perustuslakia muutetaan ja annetaan suuntaa siihen että jatkossa yhä vähemmän olisi vaalipiirejä ja yhä isompia alueita vaalipiireinä

tässä lisätalousarviossa on jo oikeansuuntaisia panostuksia pieniä askeleita kohti meriteollisuuden elvyttämistä ja vauhdittamista mutta ne ovat riittämättömiä

mutta sitten jotenkin ajattelisin niin että meidän jotka olemme vastuussa tästä asiasta kannattaisi laittaa jäitä hattuun ja ensin selvittää se minkälaisia parannuksia tarvitaan

mutta haluan edustaja zyskowiczille huomauttaa nimenomaan siitä asiasta johon myös hallituspuolueet täällä ovat tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä ottaneet kantaa että kun nyt tehdään tätä lääkekorvauksien kokonaisuudistusta niin on aivan järjetöntä että sitten samaan aikaan tuodaan kuitenkin näitä yksittäisiä esityksiä tänne

tämä hallitushan runnoi jo läpi edustajiensa avustuksella tässä salissa itä suomea koskien vaalipiiriuudistuksen eikä siitä ole vielä edes olemassa minkäänlaista kokemusta mitä se tarkoittaa vaaleissa

seuraavissa vaaleissa se vasta testataan mutta jo nyt on nähtävissä että mitä isommat alueet ovat vaalipiireinä niin sitä suurempi riski on että ei tule ehdokkaita koko alueelta ja sitten valituksi tulevat vain näitten keskuspaikkakuntien edustajat

tämä on järjetöntä hommaa että kun kokonaisuudistusta tehdään niin tänne tuodaan yksittäisiä leikkausesityksiä

ensinnäkin on nämä kansalliset tarpeet huoltovarmuus ja se että meidän merikuljetukset voivat kaikissa jääoloissa päästä eteenpäin ja myös tuoda tänne tavaraa

ajattelisin kyllä niin ja tiedänkin liikennevirasto on minulle eilen esittänyt että olisi tärkeää että meillä olisi olemassa tällainen erillinen talvikunnossapidon henkilöstöpankki josta pystyttäisiin nopeasti saamaan väkeä sinne työhön

nämä esitykset mitä te ajatte eteenpäin ovat riski nimenomaan alueellisen demokratian ja alueellisen edustavuuden kannalta

on ollut jo pitkään selvää että ihmisten mahdollisuus saada yhdenvertaisia sosiaali ja terveyspalveluita on todella vaarantunut

nyt me olemme tämän hallituksen aikana päättäneet että me annamme kunnille mahdollisuuden tasapainottaa omaa talouttaan rahoitusasemaansa ja nyt jotkut kunnat eivät ole tehneet sitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se ei ole ihan niin sanotusti vaan kenen tahansa hommaa vaan turvallisuusasiat on otettava huomioon ja siitä syystä meillä ei esimerkiksi suomessa ole harkittu tätä asiaa että olisi kysytty armeijaa apuun

ihmisten kannalta kaikista tärkeintä on nopea lääkärille pääsy ja se että se ambulanssi tulee nopeasti

nyt tässä koko tämän vaalikauden ajan te olette hallituksen puolelta mutkitellen yrittäneet tehdä sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä uudistamista

nyt haluaisin kysyä kun maakunnissa tehdään todella hyvää työtä

haluan tässä yhteydessä esittää kysymyksen ja ihmetykseni siitä että kun tämän vuoden budjetissa päätettiin yhden perinteisen jäänmurtajan uusimisesta niin hallitus päätti ja te ystävät hyvät hallituspuolueitten edustajat päätitte tehdä sen budjettirahoituksella kehykseen

itse asiassa tähän mielenilmaukseen osallistui erittäin vähän valtiotyönantajan työntekijöitä hyvin vähäisesti